arvoisa herra puhemies

hyvä että sekin ala on liikkeellä koska jokainen meistä tietää kuinka tärkeä kotimainen ruis on ja ruisleipähän on yksi olennainen osa suomalaista ruokakulttuuria

nyt käsittelyssä olevan lainsäädäntömuutoksen tarkoituksena on edistää metsätalouselinkeinon kilpailukykyä ja kannattavuutta sekä lisätä metsänomistajien valinnanvapautta yhdistystoiminnassa ja edunvalvonnassa

esityksen tarkoituksena on myös luoda tasapuoliset kilpailuedellytykset eri toimijoille metsäpalveluiden tarjonnassa ja toteuttaa eu kilpailulainsäädännön ja komission edellyttämät muutokset

toinen merkittävä asia on manner suomen maaseudun kehittämisohjelma jonka puitteissa sitten maksetaan aikanaan luon nonhaittakorvauksia ympäristökorvausjärjestelmää luomuruuan tuotannon edistämistä eläinten hyvinvointia maaseudun investointitukia ja niin edelleen ja myös tämä ohjelma on valmistelussa

metsänhoitoyhdistysten toiminnan ylläpitäminen on tärkeää hyvän metsänhoidon häiriöttömän puukaupan ja puun tarjonnan jatkuvuuden turvaamiseksi

haluamme turvata nykyisen metsänhoitoyhdistyskentän toiminnan jatkuvuuden ja samalla säilyttää toiminnan tuomat edut yhteiskunnalle ja metsänomistajille

arvoisa herra puhemies

sääntelyä purettaessa on varmistettava että siirtyminen uuteen järjestelmään tapahtuu hallitusti ja että sen vaikutukset ovat ennakoitavissa

en ole vieraantunut kansasta

kansaa on tavattu tämänkin aiheen tiimoilta jatkuvasti ja voin sanoa että sähköpostiakin on tullut ihan kiitettävästi ja melkein kaikkiin on ehditty vastaamaan tai ei ihan vielä kaikkiin

tosin kuten edustaja uotila äsken totesi niin kyllähän se hiihtokin pääasiassa tapahtuu metsissä että siinä mielessä metsillä on erittäin monimuotoisia merkityksiä myös urheilun saralla

mitä tulee sikatalouden kannattavuuteen sikatalouden kannattavuus on ollut pitkään heikossa tilanteessa ja ainoa keino millä se kannattavuus voisi parantua on se että markkinahinnat nousisivat

näiden syiden vuoksi ehdotamme että metsänhoitoyhdistysten toimintaa säänneltäisiin edelleen yleisen yhdistyslainsäädännön lisäksi tällä erityislailla

arvoisa herra puhemies

nyt käsittelyssä oleva hallituksen esitys vastaa sekä metsänomistajien etujärjestöjen että metsäteollisuuden yhteistä näkemystä alan kehittämiseksi ja myös valtaosaltaan kaikkien muiden sidosryhmien näkemyksiä

metsäpuolella eduskuntaan on tullut jo monta uutta lakiesitystä teillä on käsittelyssä täällä metsälain uudistus alkuviikosta valtioneuvoston kautta tänne tuli metsätuholaki ja myös viime torstaina oli metsänhoitoyhdistyslaki kaikki merkittäviä lakiuudistuksia ja toivottavasti ne omalta osaltaan herättävät vilkkaan keskustelun suomen metsätaloudesta ja suomen metsien hoidosta

nyt vahvaan paperiteollisuuteen perustuva perinteinen metsäteollisuutemme on jälleen uudistumassa kun paperin kulutus vähenee tasaisesti euroopassa sähköisen viestinnän korvatessa paperia

meitä tietysti säätelee eun luontodirektiivi ja se ei kovin paljon anna mahdollisuuksia mutta viimeisimpänä toimenpiteenä oli se että nyt on lausunnolla viiden luvan mahdollistama poistomäärä ja katsotaan sitten mitä lausuntokierroksella tulee vielä keskinäinen viha susi voitosta uusillakin

edustaja heikkilä viittasi siihen että verotuksessa on tapahtunut muutoksia arvonlisäveroa on korotettu muutamaan otteeseen valmisteveroja on korotettu ja suomessa arvonlisäverotus on kuitenkin jonkin verran korkeampaa kuin monissa muissa maissa

sen aikataulu on sellainen että tämän syksyn aikana sitä kirjoitellaan ja siitä käydään myös keskustelua muun muassa metsäneuvoston puitteissa ja todennäköisesti ensi vuoden puolella ehkä helmimaaliskuussa saatte käsiteltäväksenne tänne metsäpoliittisen selonteon

biotalouteen perustuvat uudet tuotteet ovat luoneet alalle uutta kasvua ja uusia investointeja

ehdotuksen mukaan yhdistykset tarjoaisivat metsätalouden harjoittamisessa tarvittavia palveluja ja ammattiapua markkinaperusteisesti ja toimisivat siten tasapuolisessa kilpailuasemassa muiden vastaavia palveluja tarjoavien toimijoiden kanssa

tämä parantaisi yhdistysten mahdollisuuksia kehittää palvelujaan muun muassa erikoistumisen ja verkostomaisen toiminnan avulla sekä laajentamalla palvelujen tarjontaa esimerkiksi puukauppaan ja metsätalouskiinteistöjen välitykseen

kansantaloutemme ja suomalaisten hyvinvointi perustuvat muihin maihin verrattuna poikkeuksellisen vahvasti metsiin ja puun jalostamisesta saatavaan arvonlisään

sitä on pitkään tehty se on hyvässä vauhdissa mutta en pysty tässä vaiheessa vielä sanomaan koska te saatte sen tänne eduskuntaan käsiteltäväksenne

mutta sen jälkeen voi sanoa lähes kaikki metsään liittyvä lainsäädäntö on uudistettu vastaamaan tämän päivän tarpeita ja näkemyksiä

toinen on se mikä on kustannuskehitys maataloudessa ja kolmanneksi sitten vaikuttaa se mikä on hinta mitä maataloustuottajat saavat

se kertoo siitä että maa ja metsätalousministeriössä uskotaan luonnonvara alaan ja on tärkeää että näitä tutkimusvaroja kootaan yhteen jotta saataisiin entistä parempaa ja entistä merkityksellisempää tutkimustoimintaa myös luonnonvara alalle

yhdistyksen metsänomistajajäsenet päättäisivät mitä ja minkälaisia metsätalouteen liittyviä palveluja yhdistys tarjoaisi jäsenilleen ja millaista puukauppaa ja muuta liiketoimintaa yhdistys mahdollisesti harjoittaisi

se on iso hanke ja eduskuntakin pääsee siihen kyllä sitten hyvin tutustumaan aikanaan kun ensi vuonna tästä uudesta tutkimuskeskuksesta laki tänne tulee

tässä historian ensimmäisessä eduskunnalle annettavassa metsäpoliittisessa selonteossa esitetään hallitusohjelman mukaisesti pitkän tähtäimen linjauksia jotka edistävät metsien kestävää hoitoa ja käyttöä

susi on suojeltu luontodirektiivin iv liitteessä erittäin tiukalla suojelulla

arvoisa herra puhemies

nykyisessä kansantaloutemme tilanteessa uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön kuten metsien merkitys tulee kasvamaan edelleen uusiutumattomien luonnonvarojen ehtyessä

metsänhoitomaksun poistuessa metsänhoitoyhdistysten keräämien jäsenmaksujen kokonaismäärän voidaan arvioida jonkin verran laskevan verrattuna nykyiseen kokonaiskertymään koska metsänhoitoyhdistysten jäsenten määrä todennäköisesti vähenisi

selonteossa todetaan että nykyisiä tuttuja metsiin perustuvia tuotteita ja palveluita tarvitaan myös jatkossa mutta metsistä ja puusta saadaan tulevaisuudessa yhä monipuolisempia ratkaisuja ihmisten ja yhteiskunnan tarpeisiin

vaikka äsken totesin että maatalouden kannattavuus ei ole kovin hyvällä tolalla niin ei nyt ihan niin synkkä tilanne ole kuin edustaja täällä maalaili

viime vuosina tehdyissä kyselytutkimuksissa noin kaksi kolmasosaa metsänomistajista on arvioinut jatkavansa metsänhoitoyhdistyksen jäseninä jos jäsenmaksu säilyy samansuuruisena kuin nykyinen metsänhoitomaksu

taas kansallisen tuen osalta mitä suomen budjetista maksetaan pelkästään kansallisista varoista tietysti on jonkin verran jouduttu niitä rahoja leikkaamaan kun joka paikasta muualtakin ollaan leikattu

uskon että kun lainsäädäntö on lausuntokierroksella niin katsomme mitä lausunnoista on sitten annettavaa ja löytyykö sieltä joku semmoinen malli mitä kukaan ei vielä tähän mennessä ole esittänyt joka täyttäisi nämä kaikki vaadittavat vaatimukset mitkä tähän asiaan liittyvät

kokonaiskertymän vähentymistä metsänhoitoyhdistykset voisivat kompensoida tehostamalla toimintaansa kehittämällä jäsenilleen tarjottavaa palveluvalikoimaa ja kehittämällä myös liiketoimintaan kuuluvia palveluja

mutta tämä on todella tärkeä kysymys ja se mitä mietitään tällä hetkellä ministeriössä liittyy siihen millä tavalla tämän elintarvikeketjun kaikki osaset toimisivat paremmin käydään vähän läpi sitä minkä takia esimerkiksi viime vaalikaudella täällä ollut tuottajaorganisaatiolaki ei edennyt siinä oli paljon vastustusta ja millä ylipäätään voitaisiin vahvistaa tuottajienkin asemaa tässä elintarvikeketjussa

pitkässä juoksussa ratkaisu tähän kannattavuuteen löytyy ainoastaan markkinoiden kautta eli tuottajahintoja pitäisi saada vähän ylemmälle tasolle ja vaikka tuottajahinnat jonkin verran nousisivatkin niin ne eivät kuitenkaan vaikuttaisi kovinkaan paljon niissä elintarvikkeiden loppuhinnoissa

toivottavasti tuottajahinnat menevät vähän parempaan suuntaan

eurooppalaista metsäsopimusta on kyllä hierottu ja siinä on vähän muitakin maita kuin pelkästään eu maita kansainvälisellä tasolla ja kuitenkin ymmärretään se että metsillä on erittäin paljon moniakin merkityksiä

metsien hyödyntämisessä korostuvat myös energia ja biokemianteollisuuden uudet tuotteet matkailuelinkeinot terveys ja hyvinvointipalvelut sekä monipuoliset ekosysteemipalvelut

yhtenä osana tavallaan tätä tuottajan aseman parantamista on myös tämä lähiruoka ja luomuruokaohjelma mitä käynnistetään ensi vuoden rahoilla ja tällä hetkellä valmistelu sen suhteen on käynnissä

arvoisa puhemies

suomi tarvitsee kestävää talouskasvua uusia investointeja sekä henkistä hyvinvointia

vaikka puukaupan rajoitteiden poisto mahdollistaisi esimerkiksi puuta käyttävän teollisuuden ja metsänhoitoyhdistysten uudenlaiset yhteistyömuodot puukaupan käytännöt eivät todennäköisesti merkittävästi muutu lyhyellä aikavälillä

arvoisa herra puhemies

herra puhemies

jos näitä suurpetoja sitten levittäytyy luonnollisesti jollekin alueelle sen takia että siellä on vaikka niille sopivaa ruokaa tarjolla vaikka kauriiden tai metsäpeurojen tai joittenkin muitten muodossa niin silloin niitä sitten ehkä sinne siirtyy

mikä on esimerkiksi öljyn hinnan kehitys joka vaikuttaa tietysti maataloudessa käytettävien polttonesteiden hintoihin ja mikä toisaalta on lannoitteiden raaka aineiden hinta koska se vaikuttaa lannoitteiden varsinaisiin hintoihin

valitut strategiset päämäärät korostavat kilpailukykyisen toimintaympäristön luomista koko metsäalan ja sen rakenteiden jatkuvaa uudistumista sekä metsien aktiivista kestävää ja monipuolista hyödyntämistä